rakennettavalla lisäydinvoimalla on määrä kattaa lisääntyvä sähkönkulutus sekä korvata kokonaan tuontisähkö ja käytöstä poistuvia fossiilisia polttoaineita

heikko talouskasvu on lisännyt työttömyyttä ja etenkin pitkäaikaistyöttömien ja rakennetyöttömien määrä on kasvanut nopeasti

matti vanhasen kakkoshallitus on sosiaalisesti oikeudenmukainen ja se myös näkyy tehdyissä päätöksissä

lupaesitykset juuri fennovoimalle ja tvolle parantavat energiaintensiivisen teollisuuden sekä maakunnissa toimivien yritysten kilpailukykyä turvaamalla niille kohtuuhintaisen sähkön

kansainvälinen talous sisältää sekin uhkakuvia esimerkiksi voidaan mainita kiinan talouden heikentynyt kasvu sekä geopoliittiset jännitteet venäjällä ja lähi idässä mutta myös pakolaisten voimakas kasvu heijastuu niin suomen kuin monien muidenkin maiden talouksiin

arvoisa puhemies

keskustan eduskuntaryhmä on tyytyväinen siihen että hallitus huolehtii taloudellisen hyvinvoinnin kohdentamisesta kaikkiin elämänkaaren vaiheisiin